miksi

onko tämä toiminta niin paljon jotenkin huonompaa nuorisoon kohdistuvaa toimintaa kuin se kaikki muu mitä hallitus aikoo harjoittaa muun muassa nuorten yhteiskuntatakuun osalta

tilusjärjestelyt

kun tilusjärjestelyjä saadaan aikaiseksi se turha niin sanottu turha ajaminen ympäri naapurikuntiakin vähenee mutta lähinnä saadaan niitä lohkoja lähemmäksi itse sitä päämaatilaa

vesihuoltotöistä

se luo myös epätasa arvoa ja sitten kun vielä otetaan huomioon nuo ympäristötyöt ympäristöministeriön alta niin kokonaisuus ei ole todellakaan hyvä tältä osin samalla kun puhutaan vesien ja vesistöjen kunnon parantamisesta ja toisaalta sitten siitä miten tärkeätä se puhdas vesi on

siellä on nyt muutoksia rahoitusta kierrätetään vähän eri tavalla mutta totean tässä yhteydessä vain että toivon että ei unohdeta suomen ratsastajainliittoa siinä uudessa tavassa jakaa rahaa elikkä kun siellä on ohjattu jonkun verran rahoitusta esimerkiksi estekaluston hankintaan tai tilapäiskarsinoitten hankintaan tai muuta tällaista niin se täytyy pitää nyt mielessä jatkossakin

millä tavalla se tehdään onko hevostalousneuvottelukunta nykyajassa oleva organisaatio vai pitäisikö sitäkin muuttaa sitäkin keskustelua herättelin jo viime vuonna

en yleensäkään ymmärrä mitä järkeä on vähentää koulutuspaikkoja joiden opiskelijat sekä valmistuvat että työllistyvät hyvin lähinnä sillä perusteella että kyseisen koulutusalan vetovoima on huono eli niitä ensisijaisia hakijoita ei ole moninkertaisesti yhtä opiskelupaikkaa kohden

vuokrausvaihtoehdon säilyminen olisi tärkeätä sekä luopujille että sitten jatkajille että sitä maata olisi käytössä ja tiedän että viime kaudella tämä oli kompromissi tämä lutu laki joka aikaansaatiin

arvoisa puhemies

toiseen asiaan kun tuossa näin ministeri risikon

tähän liittyy myös suomalainen alkoholiasenne ja olin pahoillani että edustaja soini aiemmin budjettikeskustelussa ikään kuin hyväksyi perjantaipullon ja sen aiheuttamat vahingot perheissä ympäri suomen

päihdeäitien hoidon saatavuuden turvaamista on saanut edistää tai joutunut edistämään myös viime hallituskaudella

ikääntyvien hoivasta on myös vientituotteeksi olemmehan ensimmäisenä nopeasti ikääntyvä kansakunta

omaishoitajille on luvassa parannuksia viime hallituksen tekemän uuden perhehoitolain myötä joka mahdollistaa sijaisen saamisen myös kotiin hoitamaan omaista lomapäivien ajaksi

nyt omaishoidon tuki olisi siirrettävä kelalle jotta se tasa arvoistuisi eri kunnissa ja tuo mitä eduskuntaryhmän puheenjohtaja tiilikainen nosti esiin tuo verottomuus omaishoidon tuelle kannattaa myös pitää mielessä

arvoisa puhemies

keskittämiseksikin sitä voisi sanoa kuten esimerkiksi tuota kuntien yhteenliittämistä pakolla ja pakolla ainakin taloudellisella pakolla

arvoisa rouva puhemies

ensimmäisenä oman talouden hallinta eli julkisen talouden vakauttaminen joka valtiossa toisena taloudenhallinta euroalueella valvonta sanktiot ja nimenomaan niiden toimeenpanot ja kolmantena finanssimarkkinoiden sääntely ja valvonta

arvoisa puhemies

finanssimarkkinoiden sääntely ja valvonta ovat puhuttaneet usasta lähteneestä finanssikriisistä lähtien jo pari vuotta mutta mitä konkreettista maailmalla ja euroopassa on saatu aikaan ja mihin tuolla neuvoston yösydännä tekemällä sopimuksella pystytään ja kuinka nopeasti

arvoisa puhemies

mietinkin mitä tämä tarkoittaa suomen kannalta

toivottavasti voimme siis jatkaa siirtymistä elvytyksestä exit strategiaan suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti mutta ilman paniikkitoimenpiteitä täällä suomessa koska alijäämämme näyttäisi jäävän vain hetkellisesti suuremmaksi kuin tuo sovittu raja on

jatkan vähän samoilla linjoilla

mitenkä ministeri tuumii että tiloilla pärjätään kun lomituksista leikataan myel maksuja korotetaan tukia leikataan ja sitten vielä oletetaan että tuota lutu lakia voidaan taas kerran kiristää tässä yhteydessä

toinen asia sitten

itsekin olin kiinnostunut myös tuosta vesihuollosta ja ympäristötöistä josta tietysti toinen puoli kuuluu ympäristöministeriön alalle mutta kyllä edelleenkin meillä on erittäin paljon tarpeita tuolla pitkin suomea ja pitkin kyliä sille että vesihuolto saadaan kuntoon

arvoisa herra puhemies

tuohon toissakertaiseen vastaukseen liittyen on kyllä kysyttävä ministeriltä onko reilua leikata vain maanviljelijöiltä ja lapsiperheiltä sosiaaliturvaa kun muitten osalta on edes jotenkin yritetty pysyä nykytasolla

toivon että maa ja metsätalousministeri vaikka sanoikin että nämä asiat liittyvät peruspalveluministerille on kuitenkin jollakin tavalla ollut neuvomassa ja konsultoimassa myös häntä näissä maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä

eussa on meneillään cap reformi globaalisti keskustellaan ruokaturvasta ruuan hintojen noususta toisaalta täällä kotimaassa myös tuotantokustannusten noususta kannattavuuden heikkenemisestä

mitä ministeri ajattelee

mitä suomalaiselle maataloudelle nämä edellä mainitut globaalit asiat tulevat merkitsemään lähitulevaisuudessa eli tämä viimeinen vastaisku ivorysta mattila